mielestäni ensisijaisesti tulisi kuitenkin pyrkiä pidentämään työuria alkupäästä siten että autettaisiin nuoria pääsemään työelämään kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

täälläkin on esitetty ihan huikeita summia siitä mitä tämä pakkoruotsin opiskelu maksaa veronmaksajille niin valtiolla kuin sitten kunnissakin kun on näitä opiskeluryhmiä niin paljon oltava

lakialoitteessa halutaan edistää vaalirahoituksen luotettavuutta ja avoimuutta mikä sinänsä on hyvin kannatettava tavoite johon meidän myös täällä suomessa pitää aidosti ja vilpittömästi pyrkiä ja myös teoilla ettei pelkästään puheilla

myös paluuta kolmevuotiseen lukiokoulutukseen tulisi vakavasti harkita sillä turhan monen lukio opinnot ovat venyneet neljään vuoteen

käytännössä tämän lakialoitteen toteuttaminen voisi tuoda mukanaan melkoisia ongelmia

arvoisa puhemies

harmaan talouden valvonnassa pidetään tällä hetkellä keskeisenä puutteena sitä että kukaan ei vastaa ulkomaalaisten työnantajien palveluksessa olevien veroista kun heidän pitäisi maksaa veroja suomeen

arvoisa puhemies

ketään ei tule väkisin pakottaa jatkamaan työelämässä pitkälle yli jaksamisensa rajojen mutta hyvä johtaminen työyhteisötaidot suvaitsevaisuus ja reiluus synnyttävät hyvinvointia ja saavat työntekijät tekemään pitempää uraa omasta tahdostaan

toisin kuin yhdysvalloissa lukuisilla tavallisilla suomalaisilla keski ja pienituloisilla kansalaisilla ei ole juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia tukea missään vaaleissa samassa taloudellisessa tilanteessa kärvisteleviä kanssasisariaan ja veljiään jotka ovat ehdokkaina eri vaaleissa sillä harvalla kansalai sella on ylimääräistä rahaa käytettävissään

hyvä puoli on tietenkin se että olemme saaneet hieman lisää avoimuutta tähän vaalirahoitukseen erityisesti niiden henkilöitten kohdalta jotka ovat velvollisia tekemään vaalirahoitusilmoituksen eli valitut kansanedustajat valitut europarlamentaarikot ja heidän varaedustajansa

täällä päätökset pääsääntöisesti perustuvat avoimeen ja läpinäkyvään valmisteluun asiakirjat ovat julkisia joten kansalaiset voivat halutessaan tutustua niihin saadakseen tietoa ja voidakseen siten vaikuttaa päätöksentekoon sen eri vaiheissa

vuodenvaihteessa tapahtuva vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistaminen on positiivinen uudistus joka osaltaan helpottaa työn ja perheen yhdistämistä ja tuo kaivattua joustavuutta työelämään

kun meillä oli kreikka kakkonen tukipaketti eduskunnassa käsittelyssä valtiovarainministeriö salasi olennaisia tietoja vakuuksista joita urpilainen komeasti täällä mainosti

siitä pitävät huolen kalliit asunnot ja elintarvikkeet

esimerkiksi lyhyemmät työpäivät mahdollistaisivat työn riittämisen nykyistä useammille ja samalla perheiden yhteinen aika lisääntyisi

ulkomailta tulevaa työvoimaa koskeva perussäännöstö on paitsi puutteellinen myös sekava ja siksi verohallinnon mahdollisuudet valvoa säännösten noudattamista ovat kehnot

perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei voinut tätä salailupäätöstä hyväksyä ja veimme asian korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi

julkisuudessa esillä olleet useat käytännön vaalirahoitustapaukset ovat osoittaneet että varakkaat henkilöt ja erilaiset yhteisöt tukevat pääasiallisesti oman yhteiskuntaluokkansa edustajia eli omia seurapiirejään eri vaaleissa

valitettavasti asian käsittely on edelleen kesken joten emme ole saaneet ylimmän oikeusasteen tulkintaa siihen kuinka paljon valtiovarainministeri virkamiehineen voi salata päätöksentekoon liittyviä olennaisia asioita eduskunnalta

on esimerkiksi erittäin vaikeata selvittää kauanko joku ulkomaalainen on ollut työskentelemässä suomessa onko hänen ulkomaalainen työnantajafirmansa toiminut täällä niin pitkään että sille on muodostunut kiinteä toimipaikka

erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointipalveluista tinkiminen on lyhytnäköistä politiikkaa josta koituu yhteiskunnalle ajan myötä suuri lasku maksettavaksi esimerkiksi nuorten aikuisten mielenterveysongelmina ja varhaisina työkyvyttömyyseläkkeinä

kun hän on kuitenkin saanut hyvin paljon ulkopuolista lahjarahaa kampanjaan hänellä ei ole minkäänlaista velvollisuutta tehdä tätä vaalirahoitusilmoitusta

näihin ongelmiin tulisi todella pikaisesti puuttua sillä varsinkin rakennusalalla tilanne on riistäytynyt käsistä

arvoisa puhemies

annan arvoa sille että kyseinen vaalirahoittaja esiintyi julkisuudessa omalla nimellään ja kertoi avoimesti lahjoittamistaan rahamääristä

näitä ongelmia tulee ennalta ehkäistä huolehtimalla siitä että lapsiperheiden palvelut aina neuvolasta päiväkoteihin yleiseen terveydenhoitoon ja kouluihin ovat laadukkaita ja kaikkien ulottuvilla

harmaan talouden edustajat ovat saaneet kilpailuetuja minkä takia suomalaiset työntekijät ovat ilman työtä ja yritykset menevät konkurssiin julkinen sektori jää ilman sille kuuluvia verotuloja ja lisäksi velkaantuu tämän takia

onneksi suomalainen media on ollut valppaana ja olemme sen kautta saaneet paremmin tietoa kuin eduskunnan kautta sellaista tietoa jota on voinut myös helpommin hahmottaa

pieniä yksiköitä kuten kyläkouluja ei pidä korvata suurilla harvaan rakennetuilla koululaitoksilla vaan palvelut on säilytettävä ihmisten lähellä ja ihmisten kokoisina

nimittäin nämä vakuussopimukset ovat niin monimutkaisia että valtiovarainministeriössäkin on käytetty apuna brittiläistä asianajotoimistoa joka on veloittanut ilmeisesti noin miljoona euroa niistä palveluista joita se on myynyt ministeriöille siitä että on selvittänyt vakuuskuvioita ja näitä monimutkaisia sopimuksia mutta oppositiolta tietenkin vaaditaan että meidän täytyy tunnissa parissa perehtyä näihin monimutkaisiin asiakirjoihin

jos poliitikkojen kummisedille myönnettäisiin vielä vaalitukien vähennysoikeudet verotuksessa innostaisi se entisestään heitä lahjoittamaan rahaa tietyille tarkan seulan läpikäyneille ehdokkaille kuten kehittyvien maakuntien suomen tapaus on osoittanut

sitä hallitus pitää oikeana ja kohtuullisena menettelytapana

arvoisa puhemies

ei ole hyvä jos eri luottamuselinten johtotehtävissä toimivat ovat jatkuvassa kiitollisuudenvelassa useiden peräkkäisten vaaliensa rahoittajia kohtaan

oikeutta eläimille yhdistys julkisti hiljattain järkyttäviä videoita suomalaisilta sikatiloilta ja asia on puhuttanut sen jälkeen paljon julkisuudessa

olen vakuuttunut siitä että suomalaisten veronmaksajien maksamat tukipaketit kelpaavat kriisimaille niin kauan kuin meillä riittää maksuhalukkuutta

tällaisten salaisten ja luottamuksellisten kytkentöjen syntyessä ja syventyessä saattaa tulla tilanteita joissa rahan vastaanottajat joutuvat edistämään rahoittajansa etuja luottamustehtävissään ja samanaikaisesti kuntalaisten ja kansalaisten yhteinen etu joutuu väistymään

tuotantoeläinten oloista on tiedetty jo vuosien ajan ja aihe on ollut säännöllisesti esillä mutta muutosta tilanteeseen ei ole kyetty saamaan aikaan lupauksista huolimatta

näin suomalainen pieni ja varakas yläluokka vahvistaisi entisestään asemiaan eri päätöksentekoelimissä

eläinlääkärit viranomaiset ja teurastamoiden henkilökunta sulkevat silmänsä liian usein ongelmilta tai eivät sitten pysty niihin tehokkaasti puuttumaan

valitettavasti näyttää siltä että tätä aukkoa ei päästä ainakaan lähivuosina täyttämään sillä että oltaisiin tätä lainsäädäntöä saamassa parempaan uskoon ja parempaan muotoon tältä osin koska siihen ei ilmeisesti tahtoa riitä täällä eduskunnassa

esimerkiksi ruotsalainen kansanpuolue on saavuttanut suomessa merkittävän aseman koska sillä on vanhaa varallisuutta ja siten myös vaalirahaa huomattavasti enemmän käytettävissään kuin perinteisillä suomalaisilla vanhoilla ja suurilla puolueilla

eläimet saa laillisesti sulloa liian pieniin tiloihin joissa ne kärsivät ja stressaantuvat kun eivät pääse toteuttamaan lajinmukaista käyttäytymistään

paljolti rahavallan avulla vankan asemansa saavuttanut rkp voi edelleen kyykyttää ja syrjiä monin tavoin useissa kunnissa suurta suomenkielistä enemmistöä mutta tätähän ei saisi täällä ääneen lausua

arvoisa puhemies

viime päivien järkyttävät uutiset sikojen kohtelusta varmasti saavat yhä useamman suomalaisen miettimään onko joulukinkulle todella tarvetta

tarkastusvaliokunta on kirjannut vaalirahoituslainsäädäntöön liittyviä puutteita ja haluaa niihin parannusta mikä ilmenee mietintöön jätetystä kannanotosta jonka mukaan eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali ja puoluerahoitusta koskevat uudistamistarpeet

vuosien varrella yksityisiltä palkansaajilta on poistettu lukuisia verovähennyksiä kuten esimerkiksi sairauskulu ja silmälasikuluvähennykset joita aikanaan sai verotuksessa tehdä

moni kuluttaja olisi mielellään valmis maksamaan eläinten paremmasta kohtelusta mutta tällä hetkellä onnellista possua ei liiemmin ole saatavilla

arvoisa puhemies

vähennysoikeuksien muutoksia perusteltiin sillä että verotusta haluttiin yksinkertaistaa ja samalla verohallinnon virkamiesten työpanosta kohdentaa muihin tärkeämpiin ja vaativampiin työtehtäviin

luomusikojen olot ovat jonkin verran muita paremmat mutta luomulihan tuotanto on rajallista siitä aiheutuvien korkeiden kustannusten vuoksi

toivottavasti tämä tapahtuu lähiaikoina ja toivottavasti tämä koskee myös niitä suuria kampanjoita joista äsken kerroin liittyen

luomutuotteiden kysyntä on kuitenkin viime vuosina kasvanut suomessa mikä kertonee ihmisten epäluuloisesta suhtautumisesta maataloustuotannon keskittymiseen tilakokojen kasvuun ja tehotuotantoon

ne keskustelun päättymistä

jos todella kaikki taloudellinen tuki jota myönnetään puolueelle tai yksityiselle ehdokkaalle kunnallis seutu eduskunta europarlamentti ja tasavallan presidentin vaaleissa tulisi sen antajalle verovähennyskelpoiseksi kärsisi tästä mielestäni koko demokraattinen järjestelmämme

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ei toteutuisi edes nykyisessä laajuudessaan kun suurkampanjoilla ostettaisiin eri medioissa näkyvyyttä kuuluvuutta uskottavuutta ja siten myös ääniä

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan elintarvikeketjun kehittämiseen osoittama määräraha joka on tarkoitus käyttää elintarviketalouden laatustrategian täytäntöönpanoon tulee tässä tilanteessa tarpeeseen

tosiasia on että suuri vaaliraha ja ammattitaidolla toteutetut mainoskampanjat vaikuttavat hyvin selvästi vaalituloksiin mikä ei ole demokratian kannalta suotavaa kehitystä

valiokunnan mietinnön mukaan tarkoituksena on parantaa elintarviketalouden kilpailukykyä sekä vahvistaa elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullisuutta ja kuluttajan luottamusta

viime aikoina monissa virallisissa puheenvuoroissa suomen vaali ja puoluerahoitusta on haluttu kehittää siihen suuntaan että vaalikampanjat eivät kasvaisi enää nykytasoa suuremmiksi

ei voi muuta kuin toivoa että hallitus saisi aikaiseksi reilut ehdokaskohtaiset kampanjakatot kaikille eri vaaleille

nyt esitetään että vastaanotettu tuki olisi verovapaata saajalle sen euromäärästä riippumatta

tämä päämäärä on jo toteutunut sillä kukaan ammattimainen poliitikko ja ehdokas ei ota vaalilahjoituksia omille pankkitileilleen vaan kierrättää rahat tukiyhdistystensä tilien kautta

tosiasiallisesti monet vaalitukea sisältävät seminaariliput ja taidekaupat ovat jo nyt myös verotuksessa vähennyskelpoisia

ilmeisesti jotkut yritykset ovat vähentäneet mainoskuluina jopa joidenkin ehdokkaiden henkilökohtaisia vaalimainoksia joita ei mitenkään voida pitää vähennyskelpoisina liiketoiminnan menoina

toivonkin että verohallinto tekisi verotarkastuksia yrityksissä joiden tiedetään osallistuneen epäasiallisten vaalikampanjoiden rahoitukseen

kotimainen ruoka on suuri voimavara meille täällä suomessa kun meidän pitäisi keksiä uusia tuotteita joita saisimme myös vientiin kehitettyä

kuten ministeri orpo äsken totesi meillä on puhdasta maata vettä ilmaa

näitä resursseja meidän pitäisi hyödyntää mahdollisimman paljon jotta pystyisimme kotimaiseen käyttöön enemmän jalostamaan näitä tuotteita ja sitten myös vientiin

nyt kun elämme epävarmoja aikoja niin se että pystymme kotimaassa mahdollisimman monipuolisesti tuottamaan elintarvikkeita lisää meidän kaikkien turvallisuutta nyt kun mietitään tätä ukrainan tilannetta ja yleensä maailman tilannetta ja sitä että ruuasta tulee olemaan pulaa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen siitä että elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä on uudistettu ja tullaan vielä edelleen uudistamaan ja toivoisin ennen kaikkea sitä että kun uudistusta viedään eteenpäin niin alkuperämerkinnät vaikka siitä mistä maasta liha on tullut tulisivat selvästi esille samaten nämä suola ja sokeripitoisuudet kaikissa elintarvikkeissa

itse teen paljon elintarvikevalintoja sillä perusteella että niissä on mahdollisimman vähän suolaa ja sokeria ja kaloreita ja lisäaineita

onkin hyvin tärkeää että mahdollisimman moni kuluttaja kiinnittää huomiota siihen että ei joka päivä nauti sellaisia elintarvikkeita jotka ovat terveydelle haitallisia aiheuttavat liikalihavuutta ja sitä kautta sairauksia ja kustannuksia itselle ja yhteiskunnalle

esimerkiksi helsingissä vantaalla ja espoossa on tuoreita tapauksia

monissa kouluissa on myös ollut tämmöinen ympäristökoulukonsepti ja ruokateemaa on lapsille opetettu

arvoisa puhemies

viitaten ed

sitä toivoisin levitettävän koko maahan että lapset pienestä pitäen oppisivat tunnistamaan sen mikä on heille hyväksi mitä he suuhunsa pistävät jotta pystyvät sitten terveellisen ravitsemuksen kautta omaa terveyttään ja hyvinvointiaan vaalimaan mahdollisimman hyvin

erityinen ongelma näissä korruptioasioissa on pikkukunnissa

sehän oli yksi koko tämän vaalirahoitusuudistuksen tärkeimmistä tavoitteista

se olisi ollut erityisesti tavallisten pieni ja keskituloisten ehdokkaiden etu

lapintien lakialoite on kannatettava koska siinä on esitetty eri vaalikampanjoille selkeitä kulukattoja

arvoisa puhemies

itse esitin asiaa pohtineessa tarastin työryhmässä vieläkin alhaisempia kulukattoja

uskoisin että moni ruoka annos jäisi syömättä jos tietäisimme minkälaisissa olosuhteissa nämä eläimet siellä alkuperämaissa elävät

raha ei saisi ratkaista minkään vaalien tulosta

toivon että jatkossa kun näitä merkintöjä edelleen elintarvikkeissa selvennetään niin sitten tämä alkuperämaa olisi yksiselitteisesti näkyvissä ja sitä ei salattaisi kuluttajilta

nimittäin kotimainen elintarviketeollisuus usein herättää mielikuvia kuluttajissa että jos on saarioinen tai atria niin myös liha olisi kotimaista mutta sitä se ei välttämättä läheskään aina ole

onhan esityksen takana hyvin merkittävän hallituspuolueen edustajia joilla on myös merkittäviä ministerinsalkkuja joten uskoisin että sillä on painoarvoa ja toivon myös että sillä on painoarvoa kun asiaa käsitellään jatkossa asianomaisessa valiokunnassa

näin aluksi haluan ottaa esille itselleni hyvin tärkeän asian josta olen keskustellut paljon erilaisissa tilaisuuksissa ikääntyvän väestön kanssa

olen kohdannut erityisesti yksinäisiä ikääntyneitä naishenkilöitä joiden eläketulot ovat niin pieniä että he eivät kykene ostamaan edes lääkärin heille määräämiä lääkkeitä

olen tavannut sellaisia vanhoja omaishoitajia jotka ovat hyvin heikossa kunnossa ja heitä ei kukaan auta

silloin kun esimerkiksi vanhemmat naiset ovat ryhtyneet puolisoittensa omaishoitajiksi ja sitten vuosien varrella oma kunto menee huonoksi niin se on ihan järkyttävää että he eivät sitten saa sitä asianmukaista hoitoa näille hoidettavilleen eivät saa laitoshoitoon välttämättä näitä puolisoita

tuolloin esitin ministeri rehulalle kysymyksen siitä eikö suomessa olisi jo korkea aika ottaa käyttöön eläkekattojärjestelmä joka naapurimaassamme ruotsissa toimii erityisen hyvin

ja sitten vielä jos heiltä nipistetään näitä pienoisia tukia mitä maksetaan tästä arvokkaasta työstä niin kaikki sellaiset parannusesitykset ovat kannatettavia jotka koskettavat omaishoitajien asemaa

tässä hallituksen budjettiesityksessä on kauniita korulauseita paljon huolimatta näistä suurista valtionosuuksien leikkauksista joita kunnille tehdään

tässä korostetaan ihmisarvoista elämää joka turvataan kaikissa olosuhteissa ja sitten puhutaan kuinka tuottavuutta parannetaan uudistamalla palvelujen organisointia ja tuotantotapoja ja tavoitteena on asiakaskeskeisyys joka otetaan palvelujen lähtökohdaksi

kun jätin tämän kirjallisen kysymyksen siitä että suomeenkin olisi aika saada eläkekattojärjestelmä niin silloinen sosiaali ja terveysministeri juha rehula keskustapuolueesta vastasi seuraavalla tavalla lyhyt sitaatti

aikaisemmin julkisina pidettyjä verotustietoja on vähennetty

esimerkiksi varallisuustiedot on poistettu verotustiedoista kokonaan ja uutuutena täytyy mainita julkisten verotustietojen muuttaminen kuntakohtaisista tiedoista maakuntakohtaisiksi tiedoiksi mikä tarkoittaa sitä että uudellamaalla yhdessä rekisterissä on noin miljoonan verovelvollisen tietoja

olen käytännössä tuolla kentällä törmännyt sellaisiin ongelmiin että kun vanhuspalveluja yksityistetään niin sitten näitä vanhuksia siirretään kymmenien jopa satojen kilometrien päähän omasta kotikunnastaan

työeläkejärjestelmän tavoitteena on turvata työssäoloaikaiseen ansiotasoon nähden kohtuullinen toimeentulo eläkkeelle siirryttäessä

kun tehdään näitä ostopalvelusopimuksia niin se on hankalaa näiden omaisten ja ystävien kannalta jotka eivät sitten enää pysty tapaamaan vanhuksia

nyt tämä ilmainen naapurikontrollikin joka myös on jollakin tavalla toiminut ainakin menneinä aikoina kun olen verohallinnossa vuosia työskennellyt menetetään

onko tämä ministerin mielestä ihmisarvoista elämää jos vanhuksia siirretään kuin heittopusseja hyvin pitkälle heidän omista kotikunnistaan

muistelen aikoja jolloin olen verottanut esimerkiksi rakennustyömiehiä joiden bruttotulot olivat vuositasolla muutamia kymmeniätuhansia markkoja mutta varallisuus kasvoi vaikkapa satatuhatta markkaa vuosi

toivoisinkin kun seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitetaan että saisimme aikaiseksi eläkekattojärjestelmän myös suomessa

alimpia eläkkeitä pitäisi korottaa ja sitten näitä suuria eläkkeitä jotka ovat jopa puolen miljoonan euron luokkaa vuodessa vastaavasti leikattaisiin